lisäksi on täyttymässä yksi keskeinen tavoite se että saamme aikaiseksi suomessa sähköomavaraisuuden

tämä verovähennysmahdollisuus luonnolliselle henkilölle annettiin silloin kun yliopistouudistus tehtiin

arvoisa puhemies

heinäluoma ja keskustelinkin tästä asiasta tänä aamuna ministeri pekkarisen kanssa

silloin todettiin että jospa sitten saataisiin yliopistoille rahaa kun yksityiset henkilöt voisivat lahjoittaa yliopistoille varoja ja tämän summan voisi henkilö vähentää verotuksessaan

niitä hankintoja jotka on tehtävä tulisi aikaistaa

esimerkiksi liikuteltavat hangaarit joihin voidaan panna helikoptereita ja hävittäjiä ovat hyvin nopeasti rakennettavissa ja suunnitelmia niiden hankkimiseksi on jo olemassa

näen että tämä mahdollinen verovähennysoikeus luonnollisille henkilöille on hyvä asia ja näen sen erittäin positiivisena seikkana

me tiedämme että on paljon kalustoa ilman suojaa

toivottavasti myös jatkossa sitä voidaan pidentää mikäli asia nähdään tärkeäksi vaikka ymmärrän että se tietenkin aiheuttaa ongelmia seurannan vuoksi ja tämän lakitekstin perusteluosassa todettujen mahdollisten väärinkäytösten vuoksi

täällä helsingissä on esimerkkejä tästä rakentamisesta esimerkiksi rautatieaseman suoja joka on tämän eliel saarisen tornin mukaisesti kuvitettu ja myös musiikkitalon suoja joka on rakennustöiden suojana

mutta uskon kuitenkin että suomalaiset ovat sen sortin kansalaisia että tukevat vilpittömästi yliopistoja ja tekevät sen ihan asianmukaisesti

olisi mielenkiintoista nähdä mikä se kehitys todella loppupelissä on

tietenkin on lakitekstin tehtävä spekuloida että se saattaa vähentää näitä verovähennyksien määriä tulevina vuosina mutta toivon että ne kuitenkin jatkuvat edelleen tänään voimallisin keskustelu on lähtenytkin voi myös nostoehdotus nostaa silmät ja voimallisina

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

sisäasiainministeriön nopealla aikataululla valmistelema lakiesitys sisältää monia lainsäädännöllisiä ja toiminnallisia ristiriitaisuuksia voimassa olevien lakien kanssa

sosiaali ja terveydenhuollon määrärahojen lisäämispaineet ovat suuret vaikka toimintatapoja pyritään tehostamaan päällekkäisyyksiä puretaan ja uusia innovaatioita otetaan käyttöön

asealan eri järjestöt aseharrastajat metsästäjät ja reserviläiset ovat näihin kohtiin puuttuneet aivan oikeutetusti

katson että kaikki ennaltaehkäisy terveydenhuollossa on tärkeää

yksi näistä toimenpiteistä jotka tuottavat tulosta pitkällä juoksulla on budjetissa oleva pneumokokkirokotus joka otetaan tämän budjetin toimesta rokotusohjelmaan ja olen siitä erittäin tyytyväinen että se rokotus vihdoinkin on päätynyt tänne esitykseen

nimittäin sanelupolitiikkaa jossa meidät kansanedustajat ikään kuin sanellaan hyväksymään lakiesitys joka on todettu epäkelvoksi

toivon että me täällä salissa yksimielisesti vasemmalta oikealle ja aatesuunnasta riippumatta voimme palauttaa tämän lakiesityksen asialliseen uudelleenvalmisteluun tai muutamme nykyistä lakia niin että poliisin oikeus saada tietoja mielenterveyteen liittyvistä asioista ja ampuma aselautakunnan asema ja tehtävät määritellään uudelleen

ruuan arvonlisäveron alentaminen on myös hyvä asia vaikkakin sen laskeminen ja myöhemmin nostaminen työllistää turhaan kaupan työntekijöitä

mikäli me hyväksymme lakiesityksen tämän hyväksynnän seuraukset ovat vakavat kansallisen ampumaurheilun metsästyksen aseharrastuksen reserviläisten ampumakoulutuksen ja reservin maanpuolustushengen osalta

kauppalehti totesi aikoinaan että kotitalousverovähennys on ollut viime hallitusten parhaita työllistäviä toimenpiteitä

eikö suomalainen ampuja voisi jatkossa osallistua arvokilpailuihin olympialaiset mukaan lukien

arvoisa puhemies

lain huonoon ja puutteelliseen valmisteluun on hiljattain myös arvoisa puhemies ottanut kantaa ja on juuri nyt kyseisen kaltaisesta esityksestä kysymys

on tietenkin oikein tukea perheitä mutta oikeudenmukaisuuden vuoksi yksin asuvien pitäisi olla kaikin tavoin samalla viivalla kuin useamman henkilön talous

tilanne voi kuitenkin olla päinvastainen kuten britanniassa on tapahtunut missä turvattomuus ja aseelliset ryöstöt ja murhat ovat vain lisääntyneet käsiaseiden kieltämisen jälkeen

vanhustenhuoltoon ja omaishoitoon olisin toivonut lisäpanostusta

reumasäätiön sairaalan toiminnan turvaaminen on suomalaisen lääketieteen kunnia asia ja hallituksen tulee kantaa siitä oma vastuunsa

samalla kun lakiesitys palautetaan takaisin eduskunnasta tulee monimutkaiseksi ja byrokraattiseksi koettu ampuma aseluvan myöntämisohje peruuttaa ja uudistaa kokonaan toimivaksi ohjeeksi

turvallinen ja monipuolinen ampumaharrastus on osa suomalaista vapaa ajan kulttuuria samalla tavoin kuin veneily mökkeily ja retkeily

pieni köyhä maamme ei saa liiskata osaajia

tässä tapauksessa näyttää liiskatuksi tulevan reumasäätiön sairaala heinolassa ellei asiaan tule korjausta

joku asiantuntija on sanonut menneinä vuosina allekirjoittaneelle että lahden seudulla eli päijät hämeessä on suomen parhaimmat metsät

siitä varmasti kaikki olemme samaa mieltä

siellä on hyvin hoidetut kunnon metsät ja siellä on myös toimiva metsäkeskus

lahti tunnetaan myös ympäristöosaamispaikkakuntana jonka vuoksi nyt olisi mahdollista yhdistää ympäristö ja metsäosaaminen yhdelle paikkakunnalle joka olisi vielä lähellä pääkaupunkia

ministeri anttilan tuntien uskon että hän paneutuu asiaan perin pohjin ja tekee varmasti tässä vaikeassa asiassa sitten parhaan mahdollisen ratkaisun

arvoisa puhemies

mielestäni ed

saarinen otti huomioon erään erittäin tärkeän asian joka pitäisi huomioida kun käydään keskustelua työllisyydestä ja kaupasta ja yrittämisestä

se tulee hyödyntää hyvin ja sen takia mielestäni on erittäin tärkeää että tämä hankoon menevä rautatielinja sähköistetään

työntekijät joiden kanssa olen keskustellut sunnuntaityössäolosta ovat olleet pääsääntöisesti tyytyväisiä tähän toimintamalliin ainakin ne joiden kanssa olen keskustellut ja niitä on kuitenkin aika monta

tässä hallituksen esityksessä on ehdotus säännöksestä että elinkeinonharjoittaja voi pitää liikkeensä suljettuna kauppakeskuksessa tai vastaavassa myymäläkeskittymässä ainakin yhtenä päivänä viikossa

tällä hetkellä kun olen yrittäjien kanssa keskustellut monet ovat olleet juuri tyytymättömiä siihen että kun tämmöinen kauppakeskus tai vastaava keskittymä on ollut niin sopimuksiin on kuulunut että erikoisliikkeet ovat olleet tiettyinä aikoina auki joka päivä jos liikekeskus on ollut auki

on erikoista ja ymmärrän enkä lähde käännyttämään ketään että täällä vastustetaan sunnuntaikauppojen aukioloa niin voimakkaasti ja kun sitten taas suomalaiset lähtevät viroon niin siellä kyllä käydään mielellään ostoksilla viikonloppuisin ja pyhäisin ja vietetään ihan reippaasti vapaa aikaa ostoksilla käyden

olen kuitenkin myönteinen sen suhteen että uskon että ajan myötä kauppojen aukiolorytmi kehittyy ajan tarpeiden mukaan sen mukaan mitä ihmiset tarvitsevat mitenkä väestö keskittyy missä he asuvat ja mitä vaatimuksia on ja mitä mahdollisesti uusia keksintöjä ja palvelumuotoja syntyy

nyt kun tässä puhutaan näistä erikoisliikkeistä niin ei tarvitse kävellä kuin täällä helsingin kaduilla niin huomaa jo nyt että täällä on erikoisliikkeitä jotka ovat auki päiväsaikaan varsin erikoisiin aikoihin riippuen vähän siitä minkälainen asiakaskunta heillä on ja mitenkä se kauppiaan elämänrytmiin muka mucky elämänrytmin

edustajien kataja

sopii

haluaisin sanoa että kuulin juuri tämmöisen briiffauksen tästä nord streamin kaasuputkihankkeesta ja suomelle ei tule tämän putken kautta kaasua mutta se on mahdollista jos se erikseen sitten järjestetään ensinnäkin tämä tiedoksi niille jotka eivät sitä vielä tiedä vaikka uskon että ihmiset kyllä sen tietävät jo

ja kun olin tämän putken tiimoilta keskusteluissa berliinissä puolustusministeriössä niin kenraalit eivät kyllä tienneet mikä taho saksan puolelta valvoo putken turvallisuutta

ehkä venäjällä demokratian käsite on erilainen kuin täällä meillä suomessa ja sitten taas kun mennään arabimaihin se on toisenlainen

eri kieli eri kulttuuri

keskityn puheenvuorossani suomen tilanteeseen

meillä on puolustuksessa uudet uhat terrorismi jonka tavallaan olemme tuossa kaappausasiassa viime päivinä mediassa nähneet globalisaatio eli riippuvuus toinen toisistamme sitten juuri tämä mistä puhuttiin energiatarpeen aiheuttamat erilaiset tilanteet energian kuljetukset ja niin edelleen

mielestäni tarvitaan nopeampaa tapaa reagoida asioihin turvallisuuspoliittisesti kuin tämä raskas selontekojärjestelmä joka on tietenkin tähän saakka varsin hyvin järjestetty ja jossa on tehty ansiokasta työtä kiitos siitä kaikille osanottajille ja tekijöille

puolustuspoliittisesti olen itse nobelin rauhanpalkinnon saajan presidentti martti ahtisaaren linjoilla käymättä sitä yksityiskohtaisesti sen enempää läpi

keskittyisin patrian tilanteeseen kun puhutaan aseteknologian nousemisesta ja puhutaan puolustusbudjetista ja määrärahojen riittävyydestä

olen toiminut pitkään patria oyjn neuvottelukunnan jäsenenä

olen saanut keskustella eri henkilöiden kanssa ja saanut vedetyiksi yhteen seuraavia johtopäätöksiä

jos emme pidä huolta että patria land armament oy pysyy pystyssä siis jos tämä kaatuu on todennäköistä että patria konsernin mahdollisuus toimia nykymuodossa lakkaa

sen jälkeen militääriajoneuvoteollisuus ja aseteknologia häviävät suomesta sen osaaminen loppuu

ja sitten yhtiön velvoitteisiin vastaaminen loppuu ja hännänhuipuksi globaali kilpailu euroopan ajoneuvomarkkinoilla vääristyy

patrian kovimmat kilpailijayrityksethän ovat euroopassa amerikkalaisten omistuksessa

arvoisa rouva puhemies

onkin oltu tyytyväisiä siihen että kyseessä olevan verovähennyksen kautta on syntynyt toimeliaisuutta uusia työpaikkoja sekä harmaa talous on siirtynyt näkyväksi tuloksi

tästä muun muassa kauppalehti totesi aikoinaan muistaakseni pääkirjoituksessaan että viime hallitusten merkittävin hanke työllistämisen puolesta on ollut kotitalousvähennys

tämän tutkimuksen ovat rahoittaneet työ ja valtiovarainministeriö ja sen on tehnyt henkilöt työministeriöstä valtiovarainministeriöstä ja muutamasta yrityksestä

tämän kuulimme tämän viikon alussa kun päijät hämeen kansanedustajat olivat tutustumassa ely keskuksen uuteen työvoimaviraston johtajaan näin häntä tituleerattiin aikaisemmin nyt en muista tarkalleen hänen uutta titteliään

kuitenkin sinne oli tullut uusi mies olimme tapaamassa häntä ja hän puhui juuri näistä niin sanotuista jokamiehen työpaikoista ja siellä olivat muutkin virkamiehet saman ongelman edessä että tämmöisiä lyhyen koulutuksen yleisiä jokamiehen työpaikkoja tarvittaisiin enemmän

tässä tutkimuksessa pyritään erittelemään kotitalousvähennyksen piiriin kuuluvien palvelualojen liiketoimintakäytäntöjä ja työllistämismahdollisuuksia sekä kotitalousvähennyksen kysyntä ja työllisyysvaikutuksia

eli kyllä reumasäätiön sairaalassa on ollut yritystä

valtakunnallinen reumasäätiön sairaala on panostanut viime vuosina voimakkaasti tuki ja liikuntaelinsairauksien palvelujärjestelmän kehittämiseen sekä alueellisesti että koko maassa

tämä opus on varsin mielenkiintoinen

uutena kehityskohteena tämän esityksen mukaan on telelääketieteellisen osaamisen kehittäminen ja siihen liittyvän tietoteknisen osaamisen ja valmiuden parantaminen

siinä tarkoitus oli vastata kahteen ulkoiseen toimintamuutokseen eli tietoyhteiskunnan tulemiseen sen mahdollisuuksiin ja haasteisiin kuin myös sairaaloiden roolien muuttumiseen siihen että ei enää niin paljon ole laitoshoitoa vaan enemmän avohoitoa

lisäksi kiinnitettiin huomiota siihen että vastataan myös terveydenhuollon organisaatioiden sisäisiin haasteisiin eli henkilökunnan työssäjaksamiseen ennenaikaisen eläköitymisen vähentämiseen ja korkeatasoisen osaamisen säilymiseen

lisäksi katsottiin että ohjelmalla turvataan tuki ja liikuntaelinsairauksien osaamisen säilyminen ja kehittyminen kansainvälisenä osaamiskeskuksena ja niin edelleen

määrällisesti pimeä työ on vähentynyt erityisesti remonteissa joissa ammattitaitoiset remontintekijät olivat jo ennen vähennystä hyvin työllistettyjä joko laillisilla tai pimeillä markkinoilla

eli kyllä siellä reumasäätiön sairaalassa yritystä on ollut ja toivon myös jatkoon että reumaosaaminen säilyy ja siitä koulutuksesta pidetään huoli

arvoisa puhemies

nyt kun päijät hämeen keskussairaalaan rekrytoidaan työntekijöitä reumalta ja päijät hämeen keskussairaalaan perustetaan reumahoidon yksikkö ja muutkin sairaanhoitopiirit ovat tästä kiinnostuneita ainakin reumapotilaat sillä tämä uusi yksikkö rakentuu reuman entisten työntekijöiden varaan niin nämä uudet työsuhteet ovat määräaikaisia